palmuöljyn tapauksessa se vaikutusmekanismi menee suunnilleen niin että kun viljellään palmuöljyä biopolttoaineiden raaka aineeksi se lisää maankäyttöpainetta toisaalla mikä johtaa sademetsien raivaamiseen mistä aiheutuu erittäin mittavat päästöt mutta myös haittoja luonnon monimuotoisuudelle

vihreäthän ei puolueena tällaista työkalua tarvitse on vakiintunut puolue joka on hyvinkin pärjännyt ja menestynyt vaaleissa erilaisissa tehtävissä mutta tätä tarvitaan demokratian takia

monien arvioiden mukaan tällä tavoin valmistettu biodiesel on hyvinkin todennäköisesti päästöiltään jopa pahempi vaihtoehto kuin perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat ratkaisut

mitä helpommin uudet poliittiset aatteet liikkeet pystyvät murtautumaan läpi ja saamaan jalan oven väliin erilaisiin luottamushenkilötehtäviin sen parempi demokratialle

ja jos meillä biopolttoaineiden lisäämisessä on yhtenä keskeisenä ajurina nimenomaan päästöjen vähentäminen niin toki tämän kaltainen biopolttoaineiden lisääminen ei palvele tarkoitustaan eikä sitä ole tarpeen edistää

demokratiassa vallitseva valta pitää voida haastaa ja vaihtaa hyvinkin helposti ja siksi puolueiden kannatusilmoitusten kerääminen pitää mahdollistaa myös sähköisesti

olosuhteet ja keinot vaihtelevat mutta kansalainen voi vähentää maksamansa veron määrää siirtymällä oman auton käytöstä joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen käyttöön siellä missä se on mahdollista eli ei kaikkialla mutta jossakin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos lehteilette tulevaisuusselonteon loppuun niin siellä on kuvattu valmisteluprosesseja ja sitä kuinka monessa eri vaiheessa monella eri tavalla on kuultu sekä nuoria että vanhempia suomalaisia tämän tulevaisuusselonteon valmistelussa

mutta biopolttoaineille sovellettuja kestävyyskriteerejä on kyllä paikallaan tarkentaa matkan varrella niin että ne varmasti kattavat kaikki merkittävät päästölähteet ja koko elinkaaren aikaiset päästöt

osa ihmisistä voi päätyä tekemään osan ajasta etätöitä sitä kautta vähentää oman auton käyttöä

laskennallisessa kulutuksessa tarkastellaan rakennuksen energiantarvetta ja toteutuneessa käyttöä

olen ministeri vapaavuoren kanssa samaa mieltä siitä että eduskunta tarvitsee välillä tuokioita jolloin voimme pohtia tulevaisuutta vähän vapaammin juuttumatta päivänpolitiikkaan

ja osalla tai oikeastaan kaikilla on paljon tekemistä taloudellisessa ajotavassa rengaspaineiden tarkastamisessa ja monissa muissa käytännön pienissä ratkaisuissa joilla voidaan vaikuttaa omaan polttoainelaskuun

toki niillä on yhtymäkohtia mutta nämä ovat ne olennaisimmat erot

molemmista saadaan hyödyllistä tietoa ja sen takia on ihan perusteltua että energiatodistuksessa esitetään molemmat niin kuin nyt tässä hallituksen esityksessä ja ympäristövaliokunnan mietinnössä hyvin selvästi todetaan

jos palaan tähän pääministerin pyyntöön pohtia luottamuksen varjelemista

lopuksi arvoisa puhemies toteaisin vain että tämä biopolttoainetta koskevan hallituksen esityksen käsittely osuu hyvään aikaan koska myöhemmin meillä on tänään asialistalla myös jätelaki ja jätehuolto tietysti kytkeytyy aivan olennaisella tavalla nimenomaan jäteperäisten kestävien biopolttoaineiden valmistukseen

kaksi tismalleen yhtä energiatehokasta taloa voisivat toteutuneen kulutuksen perusteella saada hyvinkin erilaiset energialuokat jos se luokitus perustuisi vain toteutuneeseen kulutukseen

sieltä päästään aika nopeasti aika konkreettisiin toimenpiteisiin jotka liittyvät muun muassa avoimuuden lisäämiseen tai sidonnaisuuksien julkistamiseen ja niitten estämiseen erilaisin keinoin

no mitä hyötyä kuluttajalle sitten olisi sellaisesta energialuokasta että yhdestä talosta voisi olla energialuokka vaikkapa e ja toisesta samanlaisesta talosta d

arvoisa puhemies

edellinen hallitus linjasi tismalleen samalla tavalla siis se hallitus jossa muun muassa edustaja maijalan edustama puolue oli pääministeriasemassa

uusissa taloissa kulutuksen luokitus perustuu toki laskennalliseen kulutukseen siitä yksinkertaisesta syystä että uusissa rakennuksissa sitä toteutunutta kulutusta ei vielä ole olemassakaan

nyt tämä hallituksen esitys toteuttaa sen lupauksen jonka edellinen hallitus ja tämä hallitus on antanut ja jonka turveteollisuus on itse kansalaisille antanut

jos vanhoissa taloissa päädyttäisiin muun muassa suomen keskustan esittämällä tavalla seuraamaan toteutunutta kulutusta luokituksessa niin silloin uusia ja vanhoja rakennuksia ei voitaisi energiatehokkuudeltaan vertailla keskenään

pelkkä tieto toteutuneesta kulutuksesta ei vielä riitä ellei nyt satu olemaan rakennusmestari tai joku muu asiantuntija joka pystyy itse arvioimaan riittävän hyvin rakennuksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia

niin kauan kuin turvetta nyt ylipäätään tässä maassa energiantuotannossa käytetään on perusteltua että se kohdennetaan ainakin sellaiseen turpeeseen josta on mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäristölle

meille tavallisille asukkaille ja kuluttajille energiatodistuksen tiedot ja suositukset energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteistä tulevat oikein suureenkin tarpeeseen

se mikä tässä keskustelussa on tuntunut unohtuvan on se että direktiivihän piti panna toimeen jo jokin aikaa sitten tänä vuonna ja sen pitäisi olla voimassa nyt vuoden taitteessa

sellainen tarkennus että en viitannut puheenvuorossani mot ohjelmaan koska en sitä katsonut enkä katso mutta sen sijaan viittasin aika lukuisaan joukkoon tutkimuksia joissa näitä epäsuoria maankäyttövaikutuksia on yritetty arvioida ja niitten viesti on kyllä aika yhdenmukaisesti se että monissa tapauksissa näitten epäsuorien maankäyttövaikutusten päästömäärä voi olla erittäin huomattava ja se voi mitätöidä ne muuten saavutettavissa olevat päästövähenemät mitä näillä biopolttoaineilla voitaisiin saada aikaan

se on se että turveteollisuus ei hae lupia sellaisille soille jotka ovat luontoarvoiltaan erityisen arvokkaita toki myös niin että silloin kun lupia haetaan arvoltaan vähäisille soille niitä lupia ei lähdetä oikeudessa kyseenalaistamaan

jos suomen keskustan esittämällä tavalla päädyttäisiinkin yhtäkkiä rakentamaan tämä energiatodistus ruotsin mallin mukaan toteutuneen kulutuksen perusteella niin sitä ei varmastikaan ihan hetkessä valmisteltaisi ja se tarkoittaisi sitä että suomi päätyisi käräjille koska ei olisi toimeenpannut direktiiviä riittävän ajoissa

niistä puhutaan sen takia että etelä suomessa on aivan erityisen vähän enää jäljellä arvosoita pohjois suomessa vielä jonkin verran enemmän mutta etelä suomessa kovin niukanlaisesti ja sen takia juuri etelä suomessa tämä laki tulee erityisen tarpeeseen

muistan että silloin kun taannoin energiatehokkuuden laskentaa pohdittiin ja se perustui siis pelkästään kulutukseen moni sanoi että minkä takia tarkastellaan vain energian kulutusta kun varsinainen asia on itse päästöt ja päästöihin vaikuttaa myös se millä se energia tuotetaan

euroopan unionissahan näitten kestävyyskriteerien arviointi ja tarkistaminen on oikeastaan koko ajan meneillään eli sieltä toivottavasti saadaan hieman kättä pidempää myös näitten epäsuorien maankäyttövaikutusten arviointiin ja huomioon ottamiseen

edustaja timo korhonen pahoitteli sitä että esityksestä puuttuu korvauspykäliä siis korvausten maksaminen silloin kun lupaa turpeenottoon ei voida myöntää

esimerkkinä käytettiin sitä että meillä voi olla hirsitalo joka kuluttaa sinänsä aika paljonkin energiaa lämmitykseen mutta jos se hirsitalo lämpiääkin kotimaisella puuenergialla niin eihän se sitten ole ilmaston kannalta kovinkaan paha asia vaan päinvastoin ihan passeli ratkaisu

vanhat energiatehokkuuslaskennat luokitukset eivät tätä ottaneet huomioon eli ne sortivat näitä kotimaiseen energiaan perustuvia vähän energiatehottomampia rakennuksia

nyt kun on sitten päädytty siihen minusta aivan perusteltuun ratkaisuun että energialuokitukseen vaikuttaa paitsi energian kulutus myös se millä se energia tuotetaan niin sitten kritisoidaan sitä minkä takia se energiantuotantotapa otetaan huomioon

edustaja reijonen piti huonona ajatusta siitä että nyt laitettaisiin isot valvontakomppaniat liikkeelle valvomaan ympäristölupien noudattamista

itse pitäisin sitä erinomaisen hyvänä asiana ja toivoisin että talvivaarassa isot valvontakomppaniat olisivat jo vuosia olleet liikkeellä vahtimassa kaivoksen ympäristöluvan noudattamista

ei tässä voi muuta todeta kuin että alkaa ehkä olla vähän liian vanha näihin tehtäviin kun muistaa ne aiemmat kierrokset ja aiemmat keskustelut kun kaikkia tunnutaan vastustavan

yksi keskeinen syy siihen minkä takia talvivaara on epäonnistunut kerta toisensa jälkeen niin spektaakkelimaisella tavalla on se että sille myönnetyn ympäristöluvan ehtoja ei ole valvottu riittävän tiukasti ja riittävän varhaisessa vaiheessa

mutta arvoisa puhemies kyllä minullakin tähän esitykseen liittyy huolia

maakaasu on selvästi parempi tapa tuottaa energiaa kuin muut fossiiliset polttoaineet ja sen takia sitä kannattaa käyttää myös tulevaisuudessa

onko siis vaarana että tämä luokittelu ohjaa toimijoita väärinkäyttämään sellaista luokittelua jonka tarkoitus on nimenomaan tunnistaa soiden luontoarvot ja huolehtia siitä että turpeenotto tapahtuu luonnon ja ympäristön kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla

ja paras energiantuotantomuoto on tietysti aina se säästetty energia eli kun energiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti niin sitä myös tarvitaan mahdollisimman vähän

mutta arvoisa puhemies haluaisin vielä palata siihen minkä takia energiatodistus ylipäätään on otettu käyttöön euroopan unionissa ja meillä täällä suomessa

sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa on suomessa huomattavia mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta usein kohtuuhintaan ja toisinaan jopa sellaisilla konsteilla jotka päinvastoin säästävät selvää rahaa eli ovat taloudellisesti hyvin kannattavia investointeja

emme me tiedä millä konsteilla nyt parhaiten siellä omassa omakotitalossa energiatehokkuutta saisi parannettua ja juuri siihen energiatodistus tarjoaa työkaluja

energiatodistuksesta voi lukea että juuri tässä minun omassa talossani juuri tässä energiatehokkuutta voi parantaa tällaisilla ja tällaisilla ja tällaisilla konsteilla ja kyllä se on aika paljon kättä pitempi

no itse väitän että todennäköisesti se heikentäisi mahdollisuuksia parantaa rakennusten energiatehokkuutta suomessa ja se tarkoittaisi sitä että olisimme enemmän riippuvaisia tuontienergiasta meidän vaihtotaseemme jatkaisi heikkenemistään meidän asumisen kustannukset nousisivat sitä kautta kun energialaskut kasvavat todennäköisesti energian hinta tulevaisuudessa kuitenkin on pikemminkin nousemaan kuin laskemaan päin

kun tiedämme että energiatehokkuuden parantaminen on sekä taloudellisin että ympäristön kannalta ylivoimaisesti kestävin tapa leikata päästöjä niin jos jarruttelemme energiatehokkuuden parantamisessa se tarkoittaa sitä että me maksamme siitä päästöjen vähentämisestä toisaalla vain kovemman hinnan sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta

muutamassa puheenvuorossa esitettiin se toive että uusiutuvan energian edistämisen pitää tapahtua mahdollisimman kustannustehokkaasti ja uskon että se on aika laajalti jaettu näkemys

sen takia tämä rakennusten energiatodistus on arvokas työkalu

olisin ministeri pekkariselta kysynyt voisitteko te arvioida kuinka hyvin tässä hallituksen esityksessä nyt tässä tavoitteessa on onnistuttu ja kuinka kustannustehokkaana te pidätte tätä löydettyä mallia

tämä on järkevä toimenpide ihan riippumatta siitä mitä eussa on päätetty ja on harmillista että suomi päätyy tekemään näitä järkeviä ratkaisuja usein vasta eun velvoittamana eikä jo sitä ennen vaikka se olisi meidän kaikkien suomalaisten etu

kustannuksiinhan vaikuttaa hyvin pitkälle se mikä on sähkön hinta tulevaisuudessa miten päästöoikeuksien hinta kehittyy mitä tapahtuu polttoaineiden hinnalle ja mitä sitten teknologian kehityksen puolella saavutetaan

arvoisa puhemies

on kai nähtävissä että kaikilla näillä saroilla kaikilla näillä rintamilla suunta on siihen päin että uusiutuvat energialähteet tulevat jo markkinaehtoisesti tulevaisuudessa kilpailukykyisemmiksi kuin ne nykyään ovat

arvioisin että valiokunta teki juuri sen työn joka sille demokratiassa kuuluu siis punnitsi hallituksen esitystä korjasi sieltä teknisiä virheitä ja myös teki kohtuullisen merkittäviä parannuksia sisällöllisesti toki hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa

tietoyhteiskuntakaaren laajuuden takia keskityn nyt vain kahteen kokonaisuuteen eli teletunnistetietojen tallennusvelvoitteeseen ja verkkoneutraliteettiin joita valiokunnan puheenjohtaja edustaja jokinen tuossa edellä jo käsitteli

laissahan oli vanhastaan kohta teletunnistetietojen säilyttämisestä ja sillä velvoitettiin yritykset säilyttämään käytännössä kaikki tunnistetiedot kaikilta käyttäjiltä siltä varalta että poliisi saattaa niitä jossain vaiheessa tarvita rikosten selvittämisessä

jos sieltä poimii vain yhden lainauksen kyseisellä direktiivillä siis tällä teletunnistetietojen tallentamisvelvollisuuden taustalla olevalla direktiivillä puututaan yksityiselämän suojaa ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin laajamittaisesti ja erityisen vakavasti eikä puuttuminen rajoitu ehdottoman välttämättömään

no tuomioistuimen päätöksen myötä direktiiviltä putosi pohja ja sitä myöten siltä kansalliselta lainsäädännöltä joka tämän direktiivin perusteella oli meillä kirjattu

oli välttämätöntä rukata tietoyhteiskuntakaarta

sen takia että teleyritykset joka tapauksessa säilyttävät käyttäjiltään tunnistetietoja jo omiin tarpeisiinsa ja poliisilla olisi ollut mahdollisuus oikeuden päätöksellä saada näitä tietoja joka tapauksessa riippumatta siitä mitä lakiin on kirjoitettu

valiokunta ei kuitenkaan päätynyt tälle kannalle sen takia että pelkona oli että jos tällainen velvoite poistuu niin jotkin tiedoista poistetaan yritysten järjestelmistä varhemmin ja sitä kautta poliisilta saattaa mennä mahdollisuus saada joitakin rikosten selvittämisessä tärkeitä tietoja omaan käyttöönsä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustelussa on esitetty esimerkkejä pienistä kunnista jotka pystyvät tuottamaan ja järjestämään peruspalvelut

edustaja grahn laasonen toisti sen näkemyksen että nyt ylelle turvataan tukeva rahoitus ja edustaja vapaavuori oli vähän samoilla linjoilla

rahoitus on nähdäkseni riittävä turvaamaan yleisradion toiminnan suunnilleen nykyisessä laajuudessa mutta kun tätä tämänpäiväistä keskustelua on kuullut niin täällä on kyllä esitetty koko tukku toiveita yleisradion toiminnan laajentamisesta

luovuttajamaiden kanssa voidaan tätä edistää ja voidaan toki hakea myös sellaisia uusia yhteistyökumppaneita jotka luovuttavat lapsia myös maihin joissa tasa arvoinen avioliittolaki on säädetty

olin itse heinolassa käymässä

mutta kautta tämän keskustelun on korostettu että aina pitää mennä lasten etu edellä ja että yhdelläkään vanhemmalla ei ole subjektiivista oikeutta lapseen mutta lapsilla on oikeus vanhempiin

puhujat usein myös jättävät mainitsematta kuinka suuri osa näitten heidän mielestään hyvin pärjäävien pienten kuntien tuloista tulee valtionosuuksista

varmasti kalliimpia kustannusvaikutuksiltaan ovat ne toiveet joissa vaaditaan lisää aluetoimintaa tai halutaan lisää kotimaisen urheilun seuraamista

siinä on selvästi rajattu teletunnistetietojen tallennusvelvollisuutta siinä hengessä mitä varmaankin eu tuomioistuin on tavoitellut

tästä näkökulmasta ei ole ehkä aivan johdonmukaista peräänkuuluttaa että suomalaisilla lapsettomilla pareilla olisi oikeus adoptiolapsiin

jos ajattelemme niin että yleisradion rahoitus saa olla korkeintaan sitä luokkaa kuin nyt esitetään tai mielellään jopa vähempi niin silloin ei kannata ihan hirveästi rientää esittelemään uusia ideoita yleisradion toiminnan laajentamisesta

arvoisa puhemies

tietoyhteiskuntakaaren verkkoneutraliteettia koskevat kohdathan pulpahtivat taannoin ihan julkiseen keskusteluun asti ja hyvä niin koska kyse on hyvin keskeisestä asiasta

pidän vielä parempana sitä jos puututaan mittakaavaltaan ihan toisen suuruusluokan eläinoikeusongelmiin

voidaankin esittää kysymys kuinka elinvoimaisia todellisuudessa ovat ne kunnat jotka joutuvat elämään voittopuolisesti valtionosuuksien varassa ja joiden omat suorat verotulot eivät likimainkaan riitä kattamaan peruspalveluiden kustannuksia

jos taas katsomme että toimintaa tulee laajentaa niin silloin myös rahoituksen pitäisi seurata ja sen todennäköisesti pitäisi olla korkeammalla tasolla kuin mitä nyt hallituksen esityksessä on linjattu

se mitä vihreiden ryhmäpuheenvuorossa esitin oli vihreiden evästystä eduskunnan käsittelyyn tälle hallituksen yksimieliselle strategialle ja sitten eduskunta sitä omassa työssään harkitsee missä määrin se näitä evästyksiä huomioon ottaa

se parantaa aivan ilmeisellä tavalla sateenkaariperheissä jo elävien lasten asemaa mutta se parantaa itse asiassa kaikkien suomalaisten lasten asemaa sitä kautta että mitä yhdenvertaisempi maa suomi on sitä parempi kaikkien lasten ja nuorten on kasvaa juuri sellaisina kuin he ovat ja tietää että heitä arvostetaan

uskonnonvapaudesta vielä ehkä kun edustaja ahvenjärvi pohdiskeli että siinä ei ole kovinkaan suurta ongelmaa että yleisradio velvoitetaan lain tasolla lähettämään hartausohjelmia

wwwn keksijä tim berners lee on kuvannut että jos verkkoneutraliteetista luovutaan silloin menetetään verkko sellaisena kuin olemme sen oppineet tuntemaan

edustaja niinistö totesi edellä suunnilleen niin että uskonnolliset syyt eivät ole riittävä peruste aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimille ja olen tästä tismalleen samaa mieltä

yhtenä perusteena hartausohjelmille on käytetty sitä niin kuin edustaja ahvenjärvikin edellä että ne ovat suosittuja ja seurattuja ja kun todellakin valtaosa suomen kansalaisista kuuluu lähinnä evankelisluterilaiseen kirkkoon ja pienempi osa ortodoksiseen kirkkoon niin tämä ihmisjoukon suuruus olisi peruste velvoittaa toteuttamaan tunnustuksellisia hartausohjelmia juuri tälle porukalle

verkon vahvuus on juuri sen vapaus ja se vapaus mahdollistaa paitsi ihmisten perusoikeuksien toteutumisen myös monenlaiset innovaatiot ja sen takia siitä vapaudesta kannattaa pitää kaksin käsin viimeiseen asti kiinni

mutta eipä kyllä turhamaisuuskaan ole erityisen hyvä peruste aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimille niin kuin turkistarhauksessa järjestelmällisesti tehdään eikä tuottajien kustannusten säästäminen ole hyvä peruste aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä eläimille

että kyllä tässä on aika erilaisia näkemyksiä

löytyyhän niitä nykyään jo aika pitkiltä ajanjaksoilta

lahtelan puheenvuorot ne ovat ihan toisenlaisia

ne osoittavat kautta linjan että sateenkaariperheissä lapset kasvavat yhtä hyvin kuin eri sukupuolta olevien parien perheissä